ilahduttavaahan on se että suomi on saavuttamassa ne tavoitteet joihin on neljä vuotta sitten sitouduttu niin energiatehokkuuden parantamisessa uusiutuvien lisäämisessä kuin päästöjen vähentämisessä

mainitsin tuossa jo että valitettavasti osa päästöjen vähentymisistä on tullut liian helposti niin että teollisuutta on talouskriisin kohdalla ajettu alas mutta uskon että siihen oltaisiin päästy muutenkin

jos se kuva tai joku haittavaikutus tulee selkeästi sen tuulimyllyn rakentamisen jälkeen niin siinä kohtaa pitäisi sitten tämmöinenkin kylä esimerkiksi kaapeloida että siellä kaapelin kautta sitten näkyy televisiot ja nykypäivänä tietysti sitten valokuitu on se järkevin keino saadaan monta muutakin asiaa hoidettua

nyt tämä hoppu rakentaa tätä tuulivoimakapasiteettia on ohjannut tämän rakentamisen niille alueille joilla kaava on jo olemassa ei niille alueille joilla se on ehkä järkevin rakentaa ja pienimmät haittavaikutukset ja niin edespäin

täällä tänään keskustelussa nousseet ongelmakohdat ovat tutut meille kaikille

mutta hallitus on näihin kaikkiin toivottavasti löytämässä pikaisesti ratkaisut ja tukemassa toisaalta niitä demohankkeita joilla vaikkapa siellä parhailla paikoilla missä tuulta eniten on elikkä merellä saataisiin näitä liikkeelle

tämä hoppu poistaa tästä pikkasen järkeä mutta mennään nyt kuitenkin tämän satama ja teollisuusalueen täyttämisesityksen pohjalla mutta tarkkana siinä pitää olla

tavoitteena on saada metsähake parempaan käyttöön ja korvaamaan kivihiiltä joka nyt on noussut tässä taloustilanteessa ja näillä päästökriteereillä valitettavasti suureen rooliin

yksi huomioitava asia on myös se että tanskassa saksassa missä on hyvin paljon tuulivoimaa ja me otamme mallia sieltä ne ovat nyt perumassa näitä omia päätöksiään ja ovat huomanneet että tekivät aikoinaan huonoja päätöksiä

itse asiassa eilen täällä keskusteltu laki sähkö ja maakaasumarkkinalaki nimeltään myöskin helpottaa maakaasun pääsyä verkkoon

nyt on se aika että pitää seurata tanskaa ja saksaa erittäin tarkasti mitkä ovat ne haittavaikutukset mitä on siellä havaittu yhteiskunnassa ja ottaa niistä oppi ettei mennä rakentamaan koko suomea täyteen myllyjä ja sitten huomata että meillä on samat ongelmat

hallituksen esitys sähköisen viestinnän tietosuojalaiksi on yritys parantaa työnantajan oikeuksia tilanteessa jossa on perusteltua syytä epäillä että verkkoa on käytetty ohjeiden vastaisesti ja on näyttöä väärinkäytöksistä väärinkäyttö aiheuttaa merkittävää haittaa tai vahinkoa tai tunnistamistiedot ovat välttämättömiä luvattoman käytön ja käyttäjän selvittämiseksi

hienoa ja uudenlaista ajattelua on myöskin se että meillä on kirjattu niin hallitusohjelmaan kuin tähän strategiaan ilmastolaki päästökaupan ulkopuolisille osille ja energiatehokkuuslaki ei sellaisena kuin se oli eu direktiivimuodossa ainakaan alkuperäisenä mutta ihan oma energiatehokkuuslaki joka meinaa aina silloin tällöin asiana jäädä liian vähäiseen asemaan

kulutus vaihtelee ja kulutuserot perusvoiman välillä ja sen kulutetun energian välillä korvataan ja hoidetaan niin sanotulla säätövoimalla

tämä hallituksen esitys hyvästä lähtökohdastaan huolimatta on kuitenkin osoittautunut niin sekavaksi ja epäselväksi että sosialidemokraattien mielestä ainoa mahdollisuus on valmistella koko laki uudelleen

meillä on osaamista ja siitä hyvänä osoituksena on se että meillä on sekä cleantechin että energiateknologian osalta jo vahvaa vientiä ja tuhansia yrityksiä

jos entistä enemmän on energiamuotoja mitkä ovat vaihtelevia esimerkiksi tuulivoima aina ei tuule tasaisesti niin pahimmillaan nämä tuotantohuiput ja kulutushuiput eivät kohtaa toisiansa vaan ne epäterveet aallonpohjat ovat samassa paikassa ja silloin tarvitaan huomattavasti enemmän säätövoimaa kuin nykypäivänä jolloin näiden samojen henkilöiden ketkä haluavat suomeen lisää tuulivoimaa pitäisi silloin puolustaa myös esimerkiksi vesivoiman lisäämistä ja tekojärvien tekemistä esimerkiksi jo valjastettuihin jokiin

muistan vaan muun muassa tilintarkastuslain valmistelun jolloin ei kuunneltu muita kuin yrityksiä ei siis ollenkaan yhdistyksiä ja säätiöitä joita laki myös koski

ja siinä kohtaa tiedämme hyvin tarkkaan mitä tämä sama tuulivoiman kannattajaporukka on niille päätöksille aikoinaan tehnyt

mielestäni ajatus että meillä tulevaisuudessa tulisi olla vain päästövähennystavoite kuulostaa viehättävältä sillä silloin kaikissa maissa pystyttäisiin kustannustehokkaimmin sen maan oloihin katsomaan mitkä ovat ne keinot johtuen ilmastosta etäisyyksistä energiantuotantomuodoista jotka ovat luontevat

tässä esitetyssä laissa kasvaisivat työnantajan oikeudet väitetysti jopa suuremmiksi kuin poliisin minkä muun muassa poliisi on omalta osaltaan nähnyt hyvin ongelmallisena

arvoisa herra puhemies